suuret sekä pienet kunnat ovat todellakin haasteiden edessä kuntataloudessa ja sen takia uusi tulosohjausmenettely parantaa toivottavasti myöskin ennakoitavuutta tältä osin

mutta uraanin kaivamisessa kunnan päätöksenteon veto oikeus kuulostaa sitä vastoin erittäin hyvältä ja se että siellä on tietenkin myös nämä muutokset ydinvoimalainsäädäntöön

sen takia ihan hyvä malli olisi ollut antaa mahdollisuus osallistua joko online sähköpostin tekstiviestin tai jonkun web kameran kautta samanaikaisesti kun kokous on käynnissä jotta voisi kuulla keskustelun mutta ei tämä etukäteismalli

toivon että se kulkee yhteistä linjaa myöskin peruspalveluohjelman kanssa joka on ollut tällä hetkellä se kuntia ohjaava menettely

kolmantena asiana oli sitten tiedon saattaminen turvapaikan ja oleskeluluvan saaneille mihin sitten tämä pykäläesitys myöskin hallintovaliokunnan esityksessä tuli

kun tien tiukkuutta on yritetty tässä yhden miljardin tehostamistoimilla ja toinen miljardi on sitten yritetty tehtävien velvoitteiden purkamisella saada kasaan

samalla on tietenkin pystyttävä turvaamaan kunnissa tehtävät palvelut liittyvät ne sitten terveydenhuoltoon koulutukseen tai vaikkapa harrastusmahdollisuuksiin

kun tässä laissa kuitenkin on tämä rajaus tehty niihin järjestöihin lähinnä siis puolueisiin jotka käsittelevät valtiollisia asioita että näissä etukäteisosallistumismahdollisuutta ei ole niin miksi sitten se on jätetty muille yhdistyksille

arvoisa puhemies

niinpä päädyimme sosialidemokraattisen kolmen hengen hallintovaliokuntaryhmänä johonka saimme koko ryhmän tuen esittämään kolmeen kohtaan muutosta niin että alaikäiset eivät olisi tulorajavaatimuksen parissa

mehän tarvitsemme työtä ja investointeja

tuottavuuden parantaminen on tässä otettu jo tietojärjestelmien kautta ja toivon että vm ottaa tähän tiukasti ohjaavan otteen sillä tällä hetkellä kunnat ovat voineet niin kuin valtion hallinnan eri sektoritkin elää aika erilaisissa maailmoissa ja niinpä ne ovat kehittyneet hyvin eritahtisesti ja erilaisiksi

tietysti perustelu tässä mietinnössä on että jokainen järjestöhän tai yhdistys tekee omat säännöt mihin se kirjaa tämän tai ei kirjaa mutta kun meillä monella on kokemusta siitä että järjestöjen sääntöjä ja järjestöelämää voivat johtaa hyvinkin pienet porukat ja niitä sääntöjä voidaan rukata varsin nopealla temmolla myöskin uudenlaisiksi niin siellä voi tulla kummallisia käytäntöjä ja siitä syystä selkeä laki näissäkin asioissa olisi se paras turva

toinen erittäin hyvä kirjaus on se että lasten kannalta merkittävä aamu ja iltapäivätoiminta saa lisää vahvistusta

tähän sisältyvät sitten myöskin yhteisöveron alennus ja osinkoveron muutokset

toinen on se että tämä kolmen kuukauden mahdollisuus ilman tulorajaa hakea perheiden yhdistämistä lisättäisiin yhdeksään kuukauteen jolloin se olisi edes jotakuinkin mahdollista noin käytännössä siitä syystä että ne matkat viisumien saannit lähtömaissa ovat todellakin hankalia ja ihan yksinkertaisesti suomen ulkoministeriö ei pysty käsittelemään näitä

kritiikkiä varmaan lehdistön palstoilla ja muuten on tullut tähän lemmenjoen tilanteeseen

hyvin tarpeellinen kirjaus on uuden varhaiskasvatuslain tekeminen sillä sitä ovat ammattikunnat odottaneet jo pitkään

sen takia toivottavasti vm ottaa tähän kunnon ohjauksen

mutta kun meillä on muita paikkoja joissa tätä kullanhuuhdontaa tai kullankaivua voidaan kuitenkin tehdä eikä se lemmenjoeltakaan lopu kuin koneellisena niin en näe sitä suurenakaan ongelmana

olen iloinen myös siitä että tällä hallituskaudella ei ole sitä riskiä mihin jouduimme viime kaudella kun puhuttiin nollamaksuluokan lopettamisesta tai subjektiivisen päivähoito oikeuden lopettamisesta

koskevatko ne tutkimusta ja tuotekehitystä

ja sitten tämä arvonlisävero ei millään kompensoidu sillä että miljardin euron työntekijäkustannuksia lisätään yrityksille

mikäli on uskomista tähän esitykseen niin tässä on aika laaja konsensus saatu myöskin luonnonsuojelupuolen ja kaivosalan kohdalla

ja jos ajatellaan nuoria lapsiperheitä niin vanhempainvapaan pidentäminen ja huomattavasti nykyistä joustavampi perhevapaajärjestelmä perheiden tilanteet huomioiden on kyllä nykyisen työelämän vaatimusten mukainen

tässä on todellakin kyse siitä mikä on se puolustusbudjetin suhde koko budjettiin koska jos puolustusmäärärahaa lisätään niin että sidotaan kädet jo nyt tuleville kausille voi olla todellisuutta se että joudumme karsimaan sitten muilta budjetin osa alueilta

se on mahdoton ajatus että niiden yritysten kustannuksia jotka nyt rupeaisivat työllistämään te haluatte lisätä miljardilla

mielenkiintoista on asiantuntijakuulemisessa kuulla onko se realismia vai onko taas vaan kirjattu niin kuin muutamissa hallituksen esityksissä aiemmin että on kuultu kyllä mutta mitään ei ole otettu huomioon eikä muita kriittisempiä kommentteja

elikkä kahta kautta ei missään tapauksessa kolme kuukautta riitä jotenka vähintään se yhdeksän kuukautta voisi olla jotakuinkin mahdollinen

arvoisa puhemies

pitkäaikaissäästäminen eriarvoistaa ihmisiä tällä mallilla koska niillä ihmisillä joilla vähiten on omaisuutta ei ole mahdollisuutta tällaisiin toimintoihin

kansalaisjärjestöt ovat sektori joka vastaa suomessa suuresta osasta myös palveluja ja uskon kun tänne on kirjoitettu hankintalain uudelleenharkinta ja arviointi että se tulee vahvistamaan myös kansalaisjärjestöjen palveluiden helpompaa tuottamista ja mahdollisuutta kilpailla markkinoiden kanssa palveluiden järjestämisessä

sitten kolmantena tämä mainittu kohtuullistaminen ruotsin mallin mukaisesti

valitettavasti en jaksa kuten pääministeri uskoa siihen että talouskasvu on ensi vuonna jo niin vahvaa että voimme lisätä tähän rahaa ja että se ei tulisi vähentämään muilta alueilta yhtään pois

tälle ei ole myöskään perusteita missään tapauksessa jos nykyhallituksen linja on lisätä ostovoimaa tai tukea yritysten toimintaedellytyksiä vaan tässähän pikemminkin tuetaan sitä että rahaa ei käytetä

omalta osaltani näen myöskin hankalana vielä tällä hetkellä ajatuksen siitä miksi tähän on jätetty mahdollisuus myöskin luonnonsuojelualueiden käyttämiseen myöskin kaivostoiminnassa

tässä budjetissa on kuten jo todettu ehkä liian pieni lisäys tähän maahanmuuttoon ja sisäisen turvallisuuden puolelle ja varmaan lisäbudjeteissa sitä mahdollisesti lisätään

köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen on mitä parasta turvallisuuspolitiikkaa

tästä syystä olisin halunnut nähdä myöskin tässä selonteossa vahvemman linjauksen kehitysapuihin jotta pääsisimme niihin prosenttimääriin joihin olemme sitoutuneet yhteisissä sopimuksissa

mutta toinen huoli on kunnat elikkä se millä tavalla tässä kohden on voitu varautua siihen että kunnat kuitenkin tulevaisuudessa vaikka ne ensimmäisiltä vuosilta saavat sen korvauksen joutuvat omaa toimintaansa muokkaamaan

eikö meillä ole kuitenkin tätä muuta aluetta niin paljon että luonnonsuojelualueet jotka ovat aika rajatut olisi voitu jättää ulkopuolelle

sen luonnetta on kyllä hieman muutettava mutta toivon ja uskon että se pystyy edellistä paremmin huolehtimaan myöskin kansalaisjärjestöjen toimintamahdollisuuksista niin että kohtuuttomia rasituksia esimerkiksi varojen keräykseen verotukseen ja muihin liittyvissä kysymyksissä ei kansalaisjärjestöille tule vaan ennemmin voitaisiin tehdä nyt ne linjaukset joista tiedämme kyllä täällä salissa olleet mitkä ovat verohallituksen puolelta olleet ne paineet ruveta verottamaan kansalaisjärjestötoimintaa nykyistä enemmän

jos suomalaiset selviävät tällä summalla niin että se jää käteen kun on otettu ulosottoon omat summat niin miksipä ei myöskin ulkomailta muuttaneet ihmiset

tässä ongelmallisia kohtia on myöskin se että meillä tämän rantalan työryhmän lisäksi joka on kesken on myöskin olemassa hetemäen työryhmä joka pohtii tätä veroasioiden osalta

pääasia on kuitenkin että kaivoslaki uusiutuu ja se on edistysaskel mennään parempaan suuntaan lupakäytännöissä ja muissa

tämä asia olisi helpottanut myös muilla syillä suomessa olevien perheenyhdistämistä ei vain turvapaikanhakijoiden osalta

myöskään sen tuloksista ei ole vielä tietoa jotenka meidän mielestämme ei ole mitään perusteita kiirehtiä tämän lain osalta koska tämä ei liity mihinkään muuhun lainsäädäntöön joka olisi välttämätöntä saada tämän vuoden aikana tehtyä jotenka tällä olisi hyvin ollut mahdollisuus mennä tulevaisuuteen ensi vuoden puolelle tai seuraaville hallituskausille jos näin olisi haluttu

toisena tämä harmaa talous

se selkeyttää tilannetta ja kuten sanottu toivottavasti myös hyödyntää meillä luonnonvaroja tuottaen uusia työpaikkoja

arvoisa puhemies

myöskin muiden ihmisten osalta olisi pystytty helpottamaan jos perustuslakivaliokunnan ohjeistuksen mukaan olisi kirjattu joku peruste siihen mihin se summa perustuu rajattu sitä harkintaa annettu siihen selkeämmät ohjeet ja kohtuullistettu sitä summaa

liikunnan osalta olen tyytyväinen siihen että tasa arvo liikunnassa näkyy täällä vahvasti

miksi näin

se koetaan jakaantuvan koko elämänkaaren mittaiselle pätkälle ja siinä liikkujien määrä sekä osallisuus liikuntatunteina kouluissa ja seurojen toiminnassa tulee vahvasti myöskin resursoitua

ja kun pääministeri alkupuheissaan halusi rehellisyyttä niin voiko pääministeri rehellisesti sanoa että vaikka tämä laina myönnetään niin suomen talous pelastuu ja tämä ei siirry seuraaviin euroopan maihin

näin oltaisiin saatu monen muunkin perheen osalta vaikkapa tämän mediassa olleen irakilaisperheen osalta tilanne toisenlaiseksi

olihan tämä nyt viimeinen

tästä voimme tietenkin kiittää sekä jakosuhdelakia että rahamonopolijärjestelmän pitämistä nykyisessä muodossa joka turvaa meille niin kulttuuriin nuorisotyöhön kuin liikuntaankin tarvittavia resursseja

viime keväänä keskustelimme kreikasta ja silloin hallituspuolueet peräsivät puhevallan menettämistä kreikkalaisilta kun he haluavat ja tarvitsevat lainaa huostaanottoa käytettiin sanana

miksi kreikka on eri asia kuin irlanti kun kysytään mitä maalta edellytetään

arvoisa puhemies

kysymys

kun tänään on ukk instituutin kokous niin minkälaisia terveisiä tämän ainoan suomalaisen terveysliikuntatutkimuslaitoksen puolelle voin viedä rahoituksen turvaamisesta ensi vuoden osalta

onko se avustuksena avustetaanko lapsiperheitä tehdäänkö kumppanuussopimuksia viedäänkö kilpailutukseen maksetaanko osarahoitusta ja myöskin se mikä hallintokunta missäkin kunnassa vastaa on hyvin kirjavaa

kaikissa tapauksissa kunta tietenkin vastaa siitä toiminnasta että sitä kunnassa on ja palveluntuottajat saavat aina semmoisen könttäkorvauksen

arvoisa puhemies

markkinoiden toimivuus on erittäin tärkeää ja se on tae meidän omalle tuotannolle ja edulliselle hinnalle ja tuotteiden saatavuudelle

mutta palveluntuottajat eivät voi suhteuttaa kun meillä on kerran laki sitä toimintaansa sen korvauksen mukaan vaan sen toiminnan pitää olla aina tasalaatuista

nyt sitten tämä hämmennys mistä jo edustaja korhonen osin kysyi

kun tämä lakiesitys ymmärtääkseni ministerin suulla sanottuna kohdistuu kauppaketjuihin ei yksittäisiin kauppoihin niin onko sitten ymmärrettävä niin että näiden suurten kauppaketjujen puolelta kaikki lähiruoka ja muut tuotteet joissa siis tätä perustetta on käytetty ostetaan näiden kauppaketjujen suurten ostojen kautta eikä niiden pienten yksittäisten kauppojen

ja kuitenkin on haluttu ja ajateltu että kaikki toiminta olisi tietenkin pitkäjänteistä ja suunnitelmallista osa lapsen koulupäivää ja varhaiskasvatuksesta pidemmälle opinahjoihin sitten laadukasta

kun meillä kolmas sektori pitkälti yhä edelleen iltapäiväkerhoissa työllistää työllistämistuen kautta olevat työntekijät niin kaikki työsuhteet loppuvat puolen vuoden yhdeksän kuukauden korkeintaan vuoden jälkeen jotenka pitkäjänteistä laadukasta toimintaa on todellakin vaikea järjestää etenkin kun siellä on joka tapauksessa se kesäaika siinäkin tapauksessa että palveluntuottaja säilyisi samana mikä kyllä vaihtuu aika monessa kunnassa vuodesta toiseen

jos tämä lakiesitys koskettaa ainoastaan niitä sisäänostoja tekeviä suuria yksiköitä eikä niitä yksittäisiä kauppoja niin ostetaanko kaikki lähiruoka ainoastaan näitten suurten kauppaketjujen tukkujen kautta

ja kun hallitus kerran toteaa että tämä parantaa laadukasta toimintaa ja edistää aamu ja iltapäivätoiminnan ohjaajien työsuhteiden pysyvyyttä niin näillä reunaehdoilla ihmettelen kyllä miten

vai onko tarkoitus se että järjestetään harvemmille laadukkaampaa toimintaa elikkä niille joilla on rahaa sitten sitä toimintaa voidaan järjestää

kunnat ovat tuottaneet tätä palvelua hyvin erityyppisesti

joissakin kunnissa palvelua tuotetaan ilmaiseksi osana koulujen kerhotoimintaa ja siitä vastuun kantaa sitten kunta kokonaisuudessaan ja joissakin kunnissa ne lukukausimaksut tai kuukausimaksut ovat varsin suuria

mutta nämä maksujen korottamiset niin kuin täällä jo on moneen kertaan todettu nostavat sitä osallistumiskynnystä ja saattavat lapset eriarvoiseen asemaan nyt siellä kunnan sisällä vielä entistä enemmän

tässähän ei ole missään tapauksessa kyse siitä että tällä tuettaisiin kolmannen sektorin iltapäiväkerhojen tuottajia tai niitten järjestäjiä

tällä ei ole mitään tekemistä valtiontalouden kanssa elikkä minkäännäköistä julkisen talouden helpotusta tällä ei ole tulossa koska oletettavasti myöskin siellä kunnassa on käytössä siihen iltapäiväkerhotoimintaan kaikki ne maksut mitä sieltä kerätään

arvoisa herra puhemies

onko meidän sähkön hinta arviossa tulevaisuudessa tapahtunut niin suuria muutoksia että me pärjäisimme nyt tästä eteenpäin sitten yhden muutetun ydinvoimaluvan kanssa

jäävätkö ne sen kolmannen sektorin järjestön itse maksettavaksi jos se päättää että se voi ottaa toimintaansa niin kuin toivottavaa on niitä lapsia tai niiden lasten perheitä joilla sitä maksuvalmiutta ei ole

asennekasvatuksella itse kullekin olisi varmaan tehtävää

kaikki meistä muistavat ne öljykriisin aikaiset mainokset ja ilmoitukset joissa kehotettiin kansalaisia säästämään sähköä ja energiaa

olemme energia ja ilmastostrategiassa linjanneet että haluamme luopua tuontiriippuvuudesta ja haluamme luopua fossiilisista elikkä kivihiiltä ja öljyä polttavien laitosten toiminnasta suurimmassa määrin

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

herra puhemies

kun elsi katainen kertoi että lopetettiin tämä paras hankkeen jatko niin silloin muistaakseni oli keskustajohtoinen pääministeri vanhanen

lisätalousarvioitten tehtävä on täydentää talousarvioita niiltä osin kun tilanne muuttuu ja siitä syystä muutama alueellinen huomio

vanhuspalvelulaki kuten me täällä salissa sitä kutsumme elikkä laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali ja terveyspalveluista on upeaa että se on vihdoin täällä salissa käsittelyssä ja vaikka kriittisiä näkökulmia on tänäänkin salista lakia kohtaan tullut ovat kaikki yksimielisesti olleet tämän perusidean kannalla että laki iäkkäiden ihmisten hoivan turvaamiseksi tarvitaan

ja siinä kohtaa kun oli keskustajohtoinen pääministeri kiviniemi sosialidemokraatit esittivät parlamentaarista valmistelua joka myös torpattiin

logistiikka joka on etelä kymenlaakson vahva toimiala on saanut uuden vaihteen päälle mutta päätökset valtionhallinnon puolelta eivät sitä tue kun ministeri vehviläinen peruutti vaalimaan rekkaparkin rakentamisen ja sen rahat todeten että heti kun rekkoja taas kulkee ja vienti vetää sen rakentaminen voidaan aloittaa

jotta kansantalous voisi kiivetä tästä lamasta ylöspäin se ei selviä siitä ilman turvattua ja tasahintaista sähköä ja sitä investointia mitä teollisuudelta voi tähän tulla

eli ei ole syyt pelkästään nykyisessä hallituksessa vaikka joskus meiltäkin varmaan parannettavaa löytyy vaan on jonkin verran tapahtunut jo edellisen hallituksen aikana jolloin keskusta on ollut pääministeripuolueena

hyvä esimerkki meidän teollisuutemme rakenteista on se että kun paperitehdas summassa lopettaa sinne tulee palveluja tuottava google joka käyttää enemmän sähköä kuin se silloinen paperitehdas jotenka tämä muutos rakenteessa ei pelkästään vähennä sähkönkulutusta

olen tyytyväinen siihen että vaiheessa jolloin tämä laki valmistui siihen on tullut hyviä muutoksia muun muassa se että ikä ei ole määräävä kriteeri vaan että palveluiden tarve määritellään iäkkään ihmisen kunnon mukaan

siihen en kuitenkaan usko enkä näitä väitteitä ymmärrä että ihmisten pitäisi muuttaa omasta kodistaan jos kunnan nimi muuttuu

nyt tilanne on koko alkuvuoden ollut se että vähintään kymmenen päivää kuukaudesta seisovat rekat ulottuen yli virojoen taajamaristeyksen jotenka se tarkoittaa aika montaa kilometriä keskellä asutusta keskellä ihmisten elämää

toinen hyvä uudistus tulee tämän lain myötä jolloin mietitään mitkä ovat kotihoidon kriteerit ei pelkästään laitoshoidon vaan kotihoidon osalta ja se työ on nyt jo käynnissä

tähän logiikkaan en ole vielä päässyt mukaan ehkäpä joillakin alueilla sitten kuntajohtajat ja kunnanvaltuustot näin päättävät mutta toivottavasti useimmissa tapauksissa eivät

poliittinen realismi oli ehkä se totuus joka kaatoi nämä laitoshoidon mitoitukset tässä lain käsittelyvaiheessa

ei löydy enää suunnitelmista vaikka hän niin pyhästi täällä vannoi että heti kun tilanne muuttuu voidaan palata asiaan

meillä toisen ydinvoimalan verran tehdään tällä hetkellä fossiilisilla ja jos tästä haluamme luopua on se sen toisen ydinvoimalan verran

toinen sitä samaa rajanseutua koskettava asia on eriyttämiskaista josta suomen valtio on sopinut venäjän kanssa tarkoittaen omaa liittymää raskaalle liikenteelle niin että siellä on oma rajavalvonta sen tullialueen sisällä

sosialidemokraatit ovat tehneet omassa valmistelussaan oman vanhuspoliittisen ohjelman ja vaatineet vanhuspalvelulakia jo edellisellä hallituskaudella ja siitä syystä eduskuntavaaleissa hallitusohjelmassa se oli niin tärkeä asia meille saada myöskin lain tasolle ja nyt valmiiksi

venäjän puolella on kohta tilanne että työt keskeytetään jos suomen puolelta ei pystytä edes siihen alkeelliseen sopimukseen että se tienpätkä ja se rakennus tullille pystyttäisiin järjestämään

tämä ei ole mitenkään ongelmatonta sillä meillä tällä hetkellä ei ole kuten äsken tarkistin yhtään esitystä tästä asiasta ei ole olemassa niitä lakipykäliä

kyse ei ole suurista miljoonista koska senaatti voisi kyllä sen rakentaa ja se voitaisiin vuokrilla maksaa takaisin niin kuin muitakin vastaavia hankkeita on tehty

ajatus siitä että ikäihmiset eivät ole vain hoidettavia tai ikäihmiset eivät ole vain rasite on se peruslähtökohta meidän arvomaailmassamme

ja meillä on hieman hämmennystä myöskin tämän tukijärjestelmän osalta siinä mitenkä turvaamme että samaa tuotantomuotoa ei tueta monin eri tavoin niin että vääristettäisiin kilpailua

tässä on kyse tahdosta ja siitä sopimuksesta mitä on naapurivaltion kanssa meidän puolelta sovittu

itsemääräämisoikeus ja osallisuus oman elämänsä päätöksiin ja toimintaan täytyy olla lähtökohta on se ihminen sitten asumismuodossa missä tahansa

eräs positiivinen kohta tässä valtion kolmannessa lisätalousarviossa jo tälle vuodelle on ja se on kotolahden ratapiha joka on sinänsä surullinen tarina hieman kuin tuo seinäjokioulu väli

onkin siis löydettävä tarpeeksi tehokkaat markkinaehtoiset tukimuodot niin että kaikki tulevaisuudessa pärjäisivät uusiutuvien tuottamisessa niin sanotusti omillaan

tähän liittyvät tietenkin ne jo monessa kunnassa olevat vanhuspoliittiset strategiat ja niin kuin tähänkin mietintöön on kirjattu kuntien suunnitelmat ikääntyneen väestön tukemiseksi

siellä on aloitettu työt vuosia sitten ja ne on jouduttu keskeyttämään siitä syystä että vaikka meillä on kiva ratapiha ei ole raiteita

sosialidemokraatit ovat tästä syystä esittäneet syöttötariffien sijaan vihreitä sertifikaatteja jolloinka teollisuus olisi velvoitettu tuottamaan myöskin uusiutuvaa energiaa ilman jatkuvaa tukea vuosittain ja olisi voitu satsata näin enemmän vaikkapa investointitukien puolelle elikkä juuri siihen alkuun ja siihen lähtöön

tällä hetkellä odotamme siis rahoitusta siihen että niitä rekkoja voitaisiin jonkun verran edes siirtää hoitamaan sitä samaa logistiikkaa rautateitä pitkin

sitä on toteutettava niin että palvelut tukevat hyvinvointia terveyttä toimintakykyä itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta sekä ennalta ehkäisevät muuta palveluntarvetta

hieman häiritsee se että nyt otetaan vrn rahat käyttöön elikkä ei kustanneta niitä ratoja valtion budjetista niin kuin tietenkin luontevasti kuuluisi ja niin kuin se alkurahoitus on ollut edellisen hallituksen aikana vaan mennään naapurin kukkarolle mikä on mielestäni hieman enteellistä ja toivon että tästä ei tule tapa sillä vrllä on myöskin oma tehtävänsä hoidettavana

tähän minä liitän myös vahvasti liikunta ja kulttuuripalvelut joista tulee virikettä ja sisältöä elämään ja jos ajatellaan todellisuutta ikäihmisten liikkumisen osalta vaikkapa tilastoja eläkeläisten liikkumisesta kaksi kolmasosaa pelkästään eläkeikäisistä ei puhuta edes ikäihmisistä ei liiku kuntonsa kannalta riittävästi

huolta tietenkin on alueella myöskin perustienpidosta sillä kun tiepiirin johtaja kävi täällä kaksi viikkoa sitten hän kertoi meille että perustienpitoon alueellemme joka on siis varsin suuri on tälle vuodelle varattu nolla euroa

kaksi kolmasosaa siis liikkuu liian vähän ja jos katsotaan sitä kuntoisuutta lihaskunnon osalta niin ne kriteerit jotka olisivat tavoitteena pitkälle jatkuvaan omatoimiseen asioiden hoitamiseen kotona asumiseen tämä lihaskuntotavoite toteutuu vain muutamalla prosentilla iäkkäistä ihmisistä

siitä syystä jotta tämä tilanne paranisi me tarvitsemme laajaa yhteistyötä kuntien sisällä eri viranomaisten kesken niin että ikäihmisten asiat eivät ole vain sosiaali ja terveystoimen asioita

näin voimme myöskin välttää sosiaali ja terveydenhuollon lisääntyviä kustannuksia ja turvata ikäihmisille parempaa elämänlaatua ja selviytymistä mahdollisimman pitkään siellä kotona

pieni satsaus liikuntaan omatoimisuuden lisäämiseen auttaa monta ikäihmistä selviytymään pidempään

elikkä silloin turvapaikan on voinut saada kapeammalla sektorilla kuin tällä hetkellä

siitä syystä tulee se asia että erillinen kotimainen joka on ainoastaan ruotsissa ja suomessa ja ruotsissakin sitä ollaan poistamassa ainakin väliaikaisesti on perusteltua poistaa meidän kansallisesta lainsäädännöstämme koska nyt tämän jälkeen meidän turvapaikan ja toissijaisen suojelun tarpeen arviointimme perustuu geneven pakolaissopimukseen ja tähän euroopan unionin määritelmän direktiiviin

tähän on tullut vahvistusta myöskin niin että euroopan unionin tai silloin eyn tuomioistuin ja korkeimman hallinto oikeuden päätös täällä suomessa ovat vahvistaneet turvapaikanhakijoiden asemaa ja sen käsittelyn kautta antaneet sitten linjauksia siihen kenelle on mahdollista oleskelulupa myöntää

ja näiden lisäperustelujen vuoksi olemme myöskin sitä mieltä että tämä humanitäärisen avun määritelmä voidaan nyt poistaa

keskityn tähän vastalauseen sisältöön en niinkään tähän mietintöön joka on talousvaliokunnasta tullut

en voi mitenkään välttyä siltä ajatukselta että se oli viime viikolla kun tässä vasemmalla puolella olevasta aitiosta haluttiin tiukennuksia ainakin retorisesti finanssimaailmaan ja pankkeihin ja lisää vastuuta ja avoimuutta ja läpinäkyvyyttä

mutta tämä kotimainen peruste tästä humanitäärisestä pohjasta säilyisi tässä meidän esityksessämme tämän siirtymäsäännöksen ajan näitten ihmisten kohdalla

tästä syystä olemme tehneet pykälämuutosehdotuksen josta varmaankin huomenna sitten äänestetään ja kun se ei mennyt valiokunnassa läpi jättänemme tästä asiasta sitten vastalauseen